pidän tärkeänä että liikenne ja viestintäva liokunta perehtyy edelleen joukkoliikennelakiin tarkasti ja hyödyntää kuljetusyrittäjyyden asiantuntijoita työssään lisää

näin varmistetaan että laki toteutetaan yrittäjyyttä tukien

herra puhemies

olen hiukkasen selvitellyt mitkä tahot en tarkoita venäläisiä vaan yleisesti suomessa omistavat kiinteistöjä ja tuntuu ettei ministeriöstäkään oikein saa tarkkaa tietoa

muilta osin aloite on erinomainen ja odotan että hallitus tekee kotitalousvähennyksen kokonaisremontin

kannatan tätä aloitetta ja toivon sille menestystä

alku olikin yksi alkoholia käyttäneen osuus prosentuaalisesti

tässä puhuttiin oppivelvollisuusikäisistä nuorista

minun mielestäni olisi todella järkevää jos näille nuorille kuljettajille tämmöinen alkolukko annettaisiin oikein reilun tuntuvallakin alennuksella

valiokunta toteaa että perusvähennyksen määrän korottaminen voi heikentää rikoksen uhrin asemaa

arvoisa herra puhemies

oinonen on oikeilla jäljillä kun hän haluaa turvata yrittäjyyteen perustuvaa linja autoliikennettä taksiyrittäjien toimintaa ja näiden alojen työpaikkoja

olisi erinomaista jos liikenne ja viestintäministeriö vaihtaisi yrittäjyyden vastustamisen yrittäjyyden puolustamiseen ja erilaisin keinoin kehittäisi ja tukisi kuljetusalan yrittäjyyttä

jos kansalaista vastaan tehdään rikos ja hän saa oikeudessa siitä rahallisen korvauksen miksi siitä korvauksesta pitää tehdä vähennys

eu maiden kasvu ja vakaussopimuksen tarkoituksena oli rajoittaa jäsenmaiden velkaantumista ja luoda edellytyksiä eu maiden kasvulle

tämä on oikeustajuntani vastainen

vakaussopimusta ei käytännössä sovellettu koskaan

arvoisa herra puhemies

eu maita ei rangaistu jatkuvasti kasvavista alijäämistä

olen aivan samaa mieltä ministeri hyssälän kanssa siitä että nyt jos koskaan on kiire saada suuret ikäluokat motivoitua jatkamaan työtä

palvelusopimusasetuksella taas pyrittiin tekemään linja autoyrittäjistä valtion renkejä

talouden ja markkinoiden integroituessa on myös taloudellista valvontaa tiivistettävä niin rahoituslaitosten kuin valtioidenkin osalta

suomalaisen kuljetusyrittäjyyden puolustamiseksi odotan hallitukselta esityksiä verohelpotuksista sekä investointien ja kehittämisen tukemisesta

yhden tai kahden jäsenmaan löysä talouspolitiikka vaikuttaa entistä nopeammin muihin jäsenvaltioihin

lievimmillään kysymys on seksuaalisävytteisistä vihjauksista tai tekstiviesteistä törkeimmillään lapsi on voitu pakottaa väkivallalla sukupuoliyhteyteen useiden vuosien ajan

johtavien eu maiden velat olivat

laissa yhdistyksen maallikkotilintarkastaja on muuttunut toiminnantarkastajaksi asunto osakeyhtiölain mukaisesti

oleellinen kysymys on kuitenkin minkälaisia osaamisvaatimuksia kohdistetaan toiminnantarkastajiin

voidaan syystäkin todeta että suomi ei ole syypää kansainväliseen talouskriisiin vaan on sen uhri

myöskään uhrit tai uhrien omaiset eivät salaile enää niin paljon ta pauksia vaan ottavat yhteyttä aktiivisesti poliisiin

kun lakiesityksessä todetaan että toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi niin tulkinta toiminnantarkastajan osaamisesta jää yhdistyksen kokouksen varaan kuten asunto osakeyhtiöissäkin

maamme on riippuvainen vahvasti viennistä

arvoisa puhemies

hyväksikäytön tunnistamiseen on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota ja rikosten kokonaiskontrolli on ankaroitunut

vielä tästä alkolukosta

toki pohjoismaat eroavat tästä holtittomasta taloudenpidosta

kun tässä puhuttiin että ammattimaiseen liikenteeseen ammattimaiseen koulukuljetusliikenteeseen tarvitaan täytyy myös muistaa että nämä ovat kilpailuasioita ja ne eivät ole monen vuoden asioita

mielestäni on tärkeätä että hallitus seuraa toiminnantarkastuksen onnistumista kansalaisjärjestöissä

pohjoismaat ovat eu maista ainoat jotka ovat toimineet kasvu ja vakaussopimuksen mukaisesti velanoton osalta mutta pohjoismaidenkin alijäämät ovat olleet sovitun määrän ylittäviä

lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset ovat muiden seksuaalirikosten tavoin merkittävästi pidentyneet

erkki virtanen otti esille on minusta osa totta mutta siinä on kehittämistä että saataisiin sähköisyyttä siihenkin että vaikka yhden napin takana olisi se millä pystytään toteamaan tämä homma eikä tulisi näin isoa työtä siinä

arvoisa rouva puhemies

sen jälkeen on ennakoitu matalan kasvun aikoja johtuen työvoiman vähenevästä tarjonnasta

elikkä seuraavalla kerralla saattavat taas ollakin uudet autoilijat kysymyksessä ja silloin näillä ei välttämättä ole lukkoa joten tietysti sitäkin kautta saadaan laajenemaan tämä määrä

valtaosalla yhdistyksiä on säännöissään pykälä jonka mukaan tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen sääntömääräistä kokousta

kotitalouksien velkaantuminen on iso riskitekijä matalasuhdanteessa

eurooppalainen hyvinvointivaltio on siis rakennettu velalle

saattaa olla että sadat perheet menettävät kotinsa maksuvaikeuksien takia

kiinnitän hallituksen kertomuksessa erityistä huomiota niihin toimenpiteisiin joilla olisi pitänyt kehittää liikenteen ja kuljetusten toimintaedellytyksiä

matalasuhdanteen hyvä puoli on että velkaantumiskehitys todennäköisesti pysähtyy kun pankkien luotonanto kiristyy mutta tälläkin matalasuhdanteella on varmasti uhrinsa

holtiton velkaantuminen on karua kertomusta siitä että eu maat ovat halutessaan valmiita rikkomaan taloussopimuksia

on sitten eri asia hyväksytäänkö yhdistyksissä siirtyminen toiminnantarkastukseen

viimeisten vuosien aikana eun direktiivien pohjalta sekä henkilö että tavaraliikennettä on lähestytty yhä yksityiskohtaisemmalla sääntelyllä

hallitus on tehnyt jo ennen budjettia täydentävää esitystä monia kotitalouksien ostovoimaa vahvistavia päätöksiä

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston mukaan alueellisten kehittämisohjelmien toimintalinjoissa ja hankkeissa on ollut suuria eroavaisuuksia

talouskasvun vahvistamisella voidaan vastata edessä oleviin haasteisiin

hyvä esimerkki on kuljettajia sekä heidän koulutustaan ja ikäänsä koskevien säännösten jatkuva tiukentaminen joka on estänyt uusien työntekijöiden pääsyä ja halukkuutta henkilö ja tavaraliikenteen puolelle

alueellisten kehittämisohjelmien suuri määrä on aiheuttanut päällekkäisyyttä ja kilpailua rajallisista voimavaroista ja resurssien tarpeetonta pilkkomista

nyt puhutaan nimenomaan siitä katvealueesta joka tällä hetkellä on olemassa ja johon voidaan paremmalla viranomaisyhteistyöllä nimenomaan paikallistasolla pureutua

alueellisen kehittämisen monimuotoisuus edellyttää voimavarojen oikeaa kohdentamista ja toimivaa kehittämisvälineistöä

jos puhemies sallii nyt vaihdan hattua urheiluministerin hatuksi ja lähden vancouveriin

panostuksia jatkuvaan koulutukseen ja uuteen tuotantopääomaan tarvitaan kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön

mielestäni hallituksen päättämät elvytystoimet ovat tältä osin hyviä ja oikein ajoitettuja

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä että seuraavalla vaalikaudella huolehditaan siitä että henkilö ja tavaraliikenteen sekä logistiikan puolelle luodaan nykyistä paremmat toiminta ja kilpailuedellytykset

arvoisa puhemies

eun on panostettava jäsenmaiden nousevien toimialojen kehittämiseen

usein tiedän kokemuksesta ihan lähes käyttökelpoisia uudehkoja koneita poistetaan käytöstä

laskukausina valtion ja kuntien pitää tarttua kahteen asiaan

etelässä ja lännessä aluekehittämisen voimavarat ovat olleet olemattomia jolleivat mitättömiä

ensinnäkin on vähennettävä toimintamenoja mistä ei seuraa merkittävää työttömyyden kasvua

esimerkiksi rautateiden henkilö ja tavaraliikenteen avaaminen kilpailulle osoittaa kuinka kaukana mietinnössä ollaan alan todellisuudesta

alueellisen kehittämiseen suunnattujen kansallisten ja unionin ohjelmien vaikuttavuutta talouskasvuun työllisyyteen ja yrittäjyyteen on vaikeata osoittaa

suomessa nousevia toimialoja ovat hoiva ala ympäristöyrittäminen materiaaliteknologia nanoteknologia biotuotteet kestävä rakentaminen sekä uusiutuva energia

toiseksi on kohdennettava investointeja uudelleen työllisyyden ylläpitämiseksi

eihän rautateille voi syntyä markkinoita eikä kilpailua kun infrastruktuuri poikkeaa täysin läntisen euroopan infrastruktuurista

aluekehittämisen ohjelmat hankkeet ja voimavarojen kohdentaminen ovat niin lyhytaikaisia ettei todellisia talous ja työllisyysvaikutuksia pääse syntymään

toinen tärkeä kasvutekijä on koko eun alueella toimiva ja nopea tieto ja viestintäliikenneverkko sekä liikenneinvestointien ohjaaminen kasvukeskuksiin

viime vuosina lentoliikenteen toimintaedellytyksiä ovat kaventaneet lähinnä työntekijäryhmät lakkoilullaan

erityisohjelmista vain osaamiskeskusohjelman avulla on onnistuneesti toteutettu jonkinlaista innovaatiopolitiikkaa

asiasta on paljon paperia mutta liian vähän toimenpiteitä

eu on korostanut julkisen talouden vakauttamista velkaantumisen pysäyttämistä sekä rakenteiden uudistamista talouskasvua tukemaan

on syntynyt vaikutelma että työntekijät haluavat tappaa kansallisen lentoyhtiön menettääkseen omat työpaikkansa

valtion ja kuntien toimintamenojen leikkaamiseen ei hallituksen esityksessä ole ryhdytty

ohjelma on tukenut taloudellista kasvua ja vahvistanut osaamista alueellaan

näin tilaa ei jää riittävästi investointien rahoittamiseen

verotusta kiristämällä ei kestävyysvajetta voida poistaa mutta ilman verotuksen kiristämistä eu maiden velkaantumista ei saada hallintaan

onko hallituksen esityksessä varattu riittävästi voimavaroja investointien kohdentamiseen työllisyyden ylläpitämiseen

olemme kaukana liikenteen elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteesta jonka mukaan kotimaan kuorma autoliikenteelle luodaan tasapuoliset kilpailuedellytykset ulkomaan kuorma autoliikenteen kanssa

kun nyt aluekehittämisen rakennetta ollaan muuttamassa ja painopiste siirtyy maakuntiin sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin on tärkeää että ohjelmien ja hankkeiden vaikuttavuutta pyritään lisäämään

on myönteistä että valtio sijoittaa rahaa pienten ja keskisuurten yritysten investointi ja kehittämishankkeisiin

monissa eu maissa on tämä meneillään

viime vuosina on näyttänyt enemmänkin siltä että suosimme itäiseen naapurimaahan perustettavien suomalaisten kuljetusyritysten toimintaa

tämä edellyttää mittavia ja pitkäkestoisia hankkeita mihin taas lännessä ja etelässä ei ole mahdollisuuksia

on erityisen myönteistä että vientiyritysten toimintaa lainoitetaan ja yritysten lainojen rahoitukseen tulee lisää voimavaroja

linja autoliikenteen puolella pidän tärkeänä sitä että joukkoliikennelain toimivuutta ja vaikutuksia joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin arvioidaan ja että joukkoliikenne muutetaan markkinoita ja yrittäjyyttä kannustavaan suuntaan

organisaatioiden sijaan pitäisi nyt miettiä toimintaprosesseja toimintakäytäntöjä ja kehittämisvälineitä joilla alueellisesta kehittämisestä saadaan vaikuttavaa

erityisesti teiden rautateiden infrastruktuurin ja tuuli ydin sekä vesivoiman rakentaminen voisi olla juuri nyt ei voisi juuri nyt tulla kysymykseen

on sillä että valtiovarain valjettua on keskustelu edustaja arvoisa puhemies

jos julkisten palveluiden tuottavuus saadaan jatkuvaan nousuun kestävyysvajeen umpeen kuroutuminen helpottuu merkittävästi

ei ole mitään järkeä työntää satoja miljoonia pieniin minihankkeisiin joista ei saa minkäänlaista vastinetta talouskasvua työpaikkoja uusia yrityksiä eikä innovaatiota

suomen tiet ovat huonossa kunnossa mutta odotan sitä aikaa jolloin tieinvestoinnit suunnataan sinne missä on paljon tiestöä kuormittavaa liikennettä

arvoisa herra puhemies

julkisen talouden toimintoja on uudistettava pitkällä jänteellä

makeisille makeisten kaltaisille valmisteille suklaalle kaakaota sisältäville tuotteille jäätelölle mehujäälle ja muille niiden kaltaisille jäähdytetyille tuotteille esitetään säädettäväksi uusi valmistevero

äskeisen puhujan kanssa olen aivan samaa mieltä että tässä korostuu hankkijoitten äärettömän tärkeä yaman

lakiesitys herättää kysymyksen miksi laki ei voisi olla pysyvä toisin sanoen säädettäisiin että luottolaitosten järjestämättömien saatavien maksamatta olevia korkoja ei lueta veronalaisiksi tuloiksi

kun jatkuvasti suunnitellaan miten palvelut kohdistetaan missä palvelujen vaikuttavuus on suurin ja mikä on edullisin tapa tuottaa palveluja ja miten verorahoja käytetään tehokkaasti luodaan perusta menojen vähentämiseen

suomen tiet ovat luonnottoman huonossa kunnossa

virvoitusjuomien valmisteveroa ehdotetaan korotettavaksi ja veropohjaa laajennettavan lähdeveteen ja kaakaojuomiin

asiahan on sekä periaatteessa että käytännössä selvä

ai tyttö voi myös nousta selvästi toinen asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle oli jo hallinto valiokunnan on tarkka ja hyvä ammattitaito

arvoisa puhemies

tarkoituksena on verottaa epäterveellisiä valmisteita mutta samalla kuitenkin mukana on selvästi tuotteita jotka eivät ole epäterveellisiä